eduskuntahan on joutunut viime vuosina lähes säännönmukaisesti lisäämään aina talousarvion käsittelyssä eduskuntakäsittelyssä yliopistokeskusten kehittämiseen tarkoitettuja määrärahoja valtion budjettiin

tässä kuitenkin hallintovaliokunta ottaa kantaa siihen hallituksen esityksestä lähtien että sormenjäljet otettaisiin myös niiltä hakijoilta jotka hakevat sellaista passia taikka matkustusasiakirjaa johon ei tätä sirua tulisi jossa sitä ei suoranaisesti siis tarvittaisi passihakemusta varten ja nämä myös laitettaisiin tuohon rekisteriin

sivistysvaliokunnassa saamamme selvityksen mukaan yliopistokeskusten kehittämisestä aiheutuviin kustannuksiin osoitettu määräraha on tarkoitus nyt tulevaisuudessa siirtää osaksi yliopistojen toimintaan osoitettavaa valtion rahoitusta

arvoisa puhemies

kysyisin oikeastaan oikeusministeriltä tuota adoptioneuvontaa joka nousee nyt tässä tietyllä tavalla keskiöön kun tämä laki uskoisin varsin selvin numeroin tullaan tässä salissa tämän kuun aikana hyväksymään

arvoisa puhemies

samalla sitten laitettiin sinne selkeä kirjaus siitä että tuo irtautuminen tulee tapahtumaan kahdenvälisten neuvottelujen kautta niin kuin tämän asian edellisessä käsittelyssä kerroin

tämän tavoitteena on luoda niin sanottuja alueellisia lupia niin että jokaisen talon ei tarvitsisi erikseen hakea lupaa vaan voidaan tehdä tällaisia isompaa aluetta ja sille rakentamista helpottavia päätöksiä

on ollut mukava tehdä työtä niin meidän puheenjohtajan kuin teidänkin kanssa ja myös vaikeita asioita olemme saaneet hyvällä yhteistyöllä eteenpäin

voidaanko tällaista kilpailulainsäädäntöä tämän tyyppisessä toiminnassa noudattaa yleensäkään elikkä olisiko tarve lähteä uudistamaan sitä

arvoisa puhemies

näin myös yliopistokeskusten kehittämisen rahoitus tulee yliopistoindeksin piiriin ja määräraha korotetaan kustannustason nousua vastaavasti

haluan antaa kiitosta puolustusministerille uudesta suomiusa toimintaohjelmasta ja myös sen puolustusyhteistyöosuudesta

ihmettelen itse sitä että vuosi toisensa jälkeen hallitus ensin leikkaa nämä samat rahat jotka sitten ympäristövaliokunta esittää ja valtiovarat lisää ja toivon että tällaiselta turhalta työltä vältyttäisiin

tölli esitteli niin he ovat tehneet tähän tarkennusta ja rajanneet tiukasti näitä kohtia joissa tätä rekisteriä voidaan käyttää eli vain sellaisissa tapauksissa jos se on välttämätöntä luonnononnettomuuden suuronnettomuuden katastrofin taikka rikoksen kohteeksi joutuneen tai muuten tunnistamattomaksi jääneen uhrin tunnistamiseksi

nämä olivat sellaisia parannuksia joiden myötä muistaakseni yksimielisesti pystyimme tämän lain hyväksymään ja eteenpäin menemään

myös tuosta täydennyskoulutuksesta ja perehdytyksen antamisesta olisi mielenkiintoista hivenen kuulla eli tähän olette varmasti ministeriössä jo myös katseenne kääntäneet

tässä esityksessä elinkeino liikenne ja ympäristökeskuksille jäisi edelleen valitusoikeus kunnan poikkeamispäätöksistä mutta hallitusohjelmassa on yksiselitteisesti kirjattu että ely keskusten rooli muutetaan konsultoivaksi

mielelläni kuulisin tähän ministeri teidän mielipiteenne ja myös siihen että kun varuskuntien museotoimintaa ollaan nyt keskittämässä millä tavalla te tulette turvaamaan sen että tuo perinne ja muisto ja tieto välittyy myös tuleville varusmiessukupolville

kysyisin puolustusministeri stefan wallinilta mitä tämä puolustusyhteistyö ja usan toimintaohjelma tulee käytännössä merkitsemään meidän puolustusvoimille ja onko siinä minkälaisia toimenpiteitä nyt lähiaikoina tulossa

mutta kyllä koko sivistysvaliokunta oli varsin tiukasti yhtä mieltä siitä että tuon valtion irtautumisen pitää tapahtua niin että se ei tule tuottamaan kohtuuttomia kustannuksia meidän mukaan lähteneille yliopistoille

valiokunta päätti varsin tiukkasanaisesti omaan mietintöön kirjata tuosta rahoituksesta ja valiokunta kirjasi näin

jos me teemme uusia kansallispuistoja meidän pitää myös vastata niiden pyörittämisestä ja luontopalvelut vaativat rahaa

nyt olisi mielenkiintoista kuulla hallintovaliokunnan puheenjohtajalta tyyliltä ei edusta ja puheenjohtaja ed

tölliltä sitä pohdintaa mitä valiokunnassa kävitte minkä takia tällaisessa tapauksessa jossa ihminen esimerkiksi on hukkunut ja hänet löydetään jo sellaiseen kuntoon menneenä että hänen tunnistamisensa on vaikeaa

edustaja filatov piti keskustelun alussa erinomaisen puheenvuoron

sivistysvaliokunta piti myös välttämättömänä sitä että yliopistojen rahoituksesta päätettäessä edellytetään yliopistojen osoittavan myös yliopistokeskuksille indeksikorotuksen mukaisesti korotetun määrärahan ja näihin kirjauksiin olin itse erityisen tyytyväinen ja niiden hyvistä muotoiluista ja näin vahvasti esiin nostamisesta kiitos kuuluu ennen muuta edustajille puumala ja kataja jotka tekivät yliopistokeskusten eteen jälleen kerran hyvää työtä

miksi papesitte niin että valiokunnan päävaliokunnassa että silloin tätä rekisteriä saisi käyttää mutta ei silloin kun lapsi on raiskattu ja hänestä olisi mahdollisuus löytää sormenjäljet tuolta tapahtumapaikalta taikka jopa dna jälki joka olisi sitten se askel eteenpäin

koskemattomuus ja niin fyysinen kuin henkinenkin koskemattomuus ovat sellaisia arvoja joita pitää vaalia ja joita pitää myös yhteiskunnan puolustaa silloin kun ne ovat uhattuina

arvoisa puhemies

tällä hetkellä verotuksen liikkumavara on pieni ja sen varan mikä tällä hetkellä on hallitus on halunnut suunnata nimenomaan niin että pystymme saamaan tähän maahan lisää työtä ja työpaikkoja ja se tapahtuu niin että pieni ja keskituloisten verotusta nyt kevennetään ja halutaan sinne suunnata nyt sitä buustia mitä tässä pienen liikkumavaran tilanteessa on mahdollista tehdä

hallitusohjelmassa on myös kirjattu että vapaa ajan asuntojen muuttamista vakinaiseksi helpotetaan ja valitusoikeuksia rajataan niin että jatkossa näitä valituksia voisivat tehdä ainoastaan ne ihmiset joihin kyseinen toimenpide suoraan kohdistuu

saarinen lähestyi minun mielestäni erittäin hyvin sellaisesta lähestymiskulmasta tätä keskustelua niin kuin tavallinen ihminen tuolla kadulla tätä asiaa lähestyy

toivotaan että tuo jatkuvan työn tarve nyt näiden kirjausten ja tämän uuden yliopistolain myötä hivenen helpottuu

näin varmasti on en epäile sitä mutta itse asiassa kuitenkin tosiasia on sekin että miehet joutuvat törkeän pahoinpitelyn tai henkirikoksen yrityksen uhriksi lähisuhteessa jopa useammin kuin naiset suomessa

toinen sellainen asia jonka haluan vielä nostaa esille on pitkään puhuttanut opiskelijoiden liikuntamahdollisuuksien lisääminen

tässä salissa olemme käyneet monta keskustelua siitä millä tavalla verotuksen ratkaisuja on syntynyt ja täytyy kirjata se pöytäkirjaan että itse asiassa viime kaudella tapahtui jo ensimmäisen kerran tämä työntekijöiden ja eläkeläisten verotuksen erkaneminen toisistaan raippaveron myötä

myös puurakentamiseen on tarkoitus luoda valtakunnalliset standardit ja yhtenä tähän kokonaisuuteen vielä hallitusohjelmassa on kirjattu kevennetyn kaavamenettelyn malli ja myös sitä on tarkoitus viedä eteenpäin

hallituksen esityksen perusteluissa todetaan tavoitteena olevan että yliopistot jatkossakin turvaavat opiskelijoiden tarkoituksenmukaiset liikunta ja ravitsemuspalvelut ja kuitenkin tilanne yliopistoissamme on hyvin haasteellinen

ehkä samanlainen lähestymiskulma oli erään nykyisenkin ministerin pohdinnassa kun hän kertoi aikanaan vastustaneensa oliko se nyt joensuun torille tulleita valvontakameroita sen takia että ne loukkaavat ihmisoikeuksia ja yksityisyyden suojaa

en muista kuka silloin oli valtiovarainministerinä se tapahtui silloin mutta ei tietysti perustella silloin tehdyillä huonoilla päätöksillä vaan nyt tällä kertaa sillä että tuo liikkumavara laitetaan työhön ja toimeliaisuuteen

ja vielä uskon niin että valitettavan usein miehet vaikenevat tämäntyyppisestä väkivallasta eivät toki ehkä siinä tilanteessa kun henki on uhattuna mutta hyvin pitkälle

hivenen tässä siis nyt tulee sellaista sääntelyä taikka sääntelyn muutosta joka varmasti vielä tulee näissä myöhemmissä vaiheissa muuttumaan esimerkiksi tuon elyn roolin muuttaminen konsultoivaan suuntaan

korkeakouluthan ovat tällä hetkellä suomalaisen koulutusjärjestelmän ainoa osa jossa ei ole lakiin perustuvaa liikunnan järjestämisen velvollisuutta ja useiden korkeakoulujen liikuntapalvelut ovatkin tästä syystä juuri erittäin heikot eikä niiden kehittämiseen yliopistoissa ja korkeakouluissa panosteta sillä tavalla kuin pitäisi

nyt sitten ministeriksi tultuaan hän on oivaltanut että ne ovat itse asiassa hirveän hyvä turvallisuuden tunteen antaja siellä torilla

opiskelijoiden liikuntaliitto totesi sivistysvaliokunnalle että maailman huippukorkeakoulut ovat huippuja myös yhteisölleen tarjottavien hyvinvointipalvelujen osalta

saarinen totesi että rekisteri loisi sellaisen tilanteen että ihminen jo miettisi että todennäköisesti tulee jäämään tästä rikoksesta kiinni kun tiedot löytyvät tällaisesta rekisteristä joka on helppo tietoteknisesti koodata läpi

suurin puute on palvelun saatavuus ennen muuta itä ja pohjois suomessa joissa palveluita on saatavissa käytännössä vain suurissa asutuskeskuksissa

kun hivenen taustoja tutkin tätä puheenvuoroani varten niin minut pysäytti se että viime vuosina nämä turvakodit eivät ole lisääntyneet vaan itse asiassa vähentyneet suomessa

puhumattakaan sitten sellaisesta mallista jossa voitaisiin mennä niinkin pitkälle että ryhdyttäisiin rekisteröimään dnata tällaiseen rekisteriin jossa olisi ehkä tulevaisuudessa kaikki suomalaiset kaikki eurooppalaiset jnp

arvoisa puhemies

itse olen hyvinkin vakuuttunut siitä että hyvin suuri osa raiskauksista ja raiskaajista saataisiin tämän rekisterin kautta kiinni

tästä kirjauksesta sivistysvaliokunta kävi pitkän ja perusteellisen keskustelun ja hyvin vahva oli myös se tahto että olisimme voineet tuon tässä vaiheessa myös suomen yliopistouudistuksen yh teydessä lakiin kirjata mutta tässä vaiheessa siihen ei ollut mahdollisuuksia ja näin ollen valiokunta teki erittäin painavan lausumaehdotuksen ja nyt kun ministeri virkkunen on koko illan täällä tunnollisesti tätä keskustelua seurannut niin haluan sen nostaa myös tässä esille

se on toinen kysymys kuinka moneen sairaaseen ihmiseen tällainen rekisteri sitten lopulta toimisi niin että sairas ihminen voisi ajatella että en raiskaakaan kun minun tietoni ovat dna rekisterissä

me tarvitsisimme suomeen ehdottomasti salaisen turvakodin mutta meidän laissa on kirjaus että lain mukaan lapsen huoltajalla on oikeus tietää lapsensa olinpaikka ja jopa oikeus tavata häntä väkivaltaisesta käyttäytymisestä huolimatta

niin kun totesin tuossa vastauspuheenvuorossani dna rekisteriin liittyy toki sellaisia haasteita että tämä rekisteri pitäisi sisällään myös henkilön perimään ja myös perinnöllisiin sairauksiin liittyviä tietoja ja siinä mielessä dna rekisteri on huomattavasti arempi ehkä näiden ihmisoikeuksienkin näkökulmasta kuin tuo sormenjälkirekisteri

eli jos sivistysvaliokunnan lausuma hyväksytään niin sen myötä eduskunta edellyttää että hallitus seuraa miten yliopistot järjestävät liikuntapalveluja opiskelijoille ja ryhtyy tarvittaessa toimenpi teisiin opiskelijoiden liikuntamahdollisuuksien edistämiseksi

tällä hetkellä meillä ei ole mahdollisuutta tällaisissakaan tilanteissa evätä tätä oikeutta vaikka pelko väkivallasta olisi ilmeinen

tähän olisi mielenkiintoista vaikka vielä tämän keskustelun päätteeksi kuulla opetusministeri virkkuselta ajatuksia siitä millä tavalla yliopistoja ja korkeakouluja voitaisiin entistä paremmin ohjata tuon liikunnan kehittämiseen

turvakodissa voi suomessa asioida nimettömänä tänä päivänä vain puhelimitse ja avopalveluissa ei turvakotijaksolla ja minun mielestäni nämä ovat sellaisia kysymyksiä joita toivoisin vakavasti pohdittavan samaan aikaan kun näitä turvakoteja pyritään lisäämään

ymmärrän hyvin että se on määrärahakysymys mutta usein liikuntaan satsatut eurot ovat myös toiselta puolelta selkeä säästö

en näe tätä ihmisoikeuksia loukkaavana vaan ennen muuta ehkä niitä ennemminkin puolustavana jos tällainen rekisteri saataisiin käyttöön

tuossa edellisessä keskustelussa en valitettavasti päässyt mukaan osallistumaan ja sen takia haluan tässä toisessa käsittelyssä käyttää puheenvuoron ympäristönsuojelulain uudistamisesta ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

olen joskus pohtinut kun olen itse aktiivinen verenluovuttaja ja verenluovutuksessa meiltä otetaan paljon erilaisia kokeita ja muun muassa verenkuva ja olen miettinyt ja itse asiassa ehdottanutkin siellä miksi tuosta verestä ei voisi tehdä rekisteriä josta löytyisi leukemiapotilaille yhä kasvava rekisteri

annan vahvan tukeni myös sille miehenä joka ei onneksi ole väkivaltaa joutunut lähisuhteessa kokemaan eikä ole itsekään sellaiseen syyllistynytkään

minä annan vahvan syyllistynyt että lisätalousarviossa lisäbudjetissa osoitetaan rahaa turvakotitoimintaan niin että edes nykyinen taso voidaan turvata ja siitä mielellään myös näitä paikkoja lisätä niin että tuo välimatka ja saavutettavuus eivät olisi esteenä turvallisen paikan löytämiselle

tässähän ajanmukaistetaan ympäristönsuojelulaki vastaamaan euroopan unionin uudistunutta lainsäädäntöä ja perustuslain säännösten kehittynyttä tulkintaa ja samalla toteutetaan joitain ympäristönsuojelulain lupa ja ilmoitusjärjestelmän toimivuutta parantavia uudistuksia

siinä on todettu samalla lailla että se loukkaisi ihmisoikeuksia ja tällaista rekisteriä ei saa tehdä vaikka sillä keinolla olisi mahdollista pelastaa hyvin suuri osa leukemiaankin sairastuvista

zyskowiczin kanta ei täällä salissa tule tätä esitystä muuttamaan vaan tämä tulee menemään hallituksen esittämässä muodossa ja valiokunnan mietinnön mukaisesti eteenpäin niin kysyisin hallintovaliokunnan puheenjohtaja ed

päivä tammikuuta viime vuonna ja tässä oli uhkasakko päällä ja sen takia tämän asian kanssa oli syytä edetä vielä tänä keväänä

näin ollen teimme töitä ympäristövaliokunnassa varsin pitkään

tölliltä sitä onko mahdollista nyt kun rekisteriä lähdetään keräämään tämän päätöksen myötä avata se rekisteri myöhemmillä päätöksillä jos sitten ryhdytään tarkistamaan esimerkiksi näitä muita lakeja jotka mahdollistaisivat tulevaisuudessa tämän rekisterin käyttämisen esimerkiksi rikollisten kiinnisaamiseksi

itse asiassa en mene tuohon direktiiviasiaan vaan siirryn suoraan turvetuotannon sijoittamiseen josta ympäristövaliokunnassa käytiin pitkä ja perusteellinen keskustelu ja itse asiassa aika pitkälle kirjoitettiin tämä lainsäädäntö uudestaan maa ja metsätalousvaliokunnan ja talousvaliokunnan lausuntojen pohjalta

täytyy todeta että tässä kyllä on ollut vähintäänkin heikkotasoista lainvalmistelua ympäristöministeriössä

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

olemme onnistuneet erityisen hyvin elvytystoimissa ja tuo rakentaminen niin uudisrakentaminen kuin korjausrakentaminen on onnistunut erittäin hyvin

onko teillä arvoisa ministeri tietoa nyt siitä miten laatu toteutuu tässä elvytysrakentamisessa johon taloyhtiöt varsin kiireellä lähtivät

periaatepäätöksen mukaan soiden ja turvemaiden kestävää ja vastuullista käyttöä sekä suojelua sovitetaan yhteen kohdentamalla soita merkittävästi muuttava toiminta ojitetuille ja luonnontilaltaan muuten merkittävästi muuttuneille soille ja turvemaille toteuttamalla toimialakohtaisia kestävän ja vastuullisen käytön linjauksia ja toimenpiteitä sekä parantamalla suojeltujen soiden verkoston edustavuutta ja ekologista toimivuutta

turussa on laskettu että sotkun ja roskaamisen sekä siihen usein liittyvään ilkivallan hoitamiseen kuluu kaupungissa vuosittain kahden uuden leikkipuiston verran rahaa

olen edustaja kärnän kanssa samaa mieltä että tuo omavastuu näkyy luonnollisesti monessa paikassa ja emme pysty huolehtimaan siitä että joka paikassa roskalaatikoita olisi

eli kyllä valvontaa näihin täytyisi saada lisää

millä tavalla te arvoisana ministerinä voisitte tähän asiaan kiinnittää erityistä huomiota

esimerkiksi hän viittasi saariin retkeilyyn ja tämäntyyppiseen mutta toki tehdyillä vaellusreiteillä ja tämäntyyppisten varrella pidetään roskapisteitä ja tämä osaltaan on myös sitä vahvistamassa

sen sijaan olin hivenen hämmästynyt edustaja maijalan kommenteista liittyen tähän lakiesitykseen

minun mielestäni roskaaminen on vakava ongelma ja minun mielestäni se on yhtä lailla rikos tai rike kuin esimerkiksi sen auton väärin parkkeeraaminen vaikkapa kulkusuunnan vastaisesti

minä pidän jopa pahempana rikkeenä sitä että ihminen heittää pitsalaatikot ja muut tuohon rotvallin reunalle ja lähtee tyytyväisenä matkaa jatkamaan

jos nämä muutetaan luonnontilaluokituksiin eli suoluokitteluluokkien mukaisiksi niin luonnontilaisuusluokkien pinta alaperusteiset prosenttiosuudet ovat seuraavat

meillä on olemassa edustaja maijala suomessa jo tällä hetkellä laki joka kieltää roskaamisen mutta kyse on siitä että meillä ei ole resursseja sen valvontaan

samasta syystä aikanaan myös pysäköinninvalvontaa vapautettiin kunnallisille pysäköinninvalvojille

se toimii tällä hetkellä valtaosassa kuntia jotka ovat sen käyttöön ottaneet niin että sieltä tulee varmasti tuon työntekijän palkat mutta myös sitä rahaa jota käytetään esimerkiksi siellä sitten muuhun toimintaan

minä soisin heille mahdollisuuden kokeilla helsingissä sitä että olisi samanlaisella järjestelmällä rakennettu kunnallinen valvoja tässä kuin liikenteenkin valvonnassa

en koe että tämä olisi millään tavalla ylimitoitettu ja sen takia olin hämmästynyt edustaja maijalan ajatuksista että tämä nyt heikentäisi lakien kunnioitusta

jos joitain lakeja voi miettiä niin meillä on esimerkiksi pyöräilykypärän käyttö pakollista mutta siitä ei ole annettu mitään sanktiota

uuden säännöksen mukaan turvetuotanto voidaan säännöksen estämättä sijoittaa suolle jonka luonnontila on ojituksen vuoksi merkittävästi muuttunut

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

edustaja tolppanen maalaili tässä kuvia siitä että olisimme rahaa jakamassa eurooppaan vain jakamisen ilosta

myös sitä mallia pohdittiin olisiko tämä voitu kirjoittaa vielä yksiselitteisemmin auki tuohon itse pykälätekstiin ja tätä muun muassa maa ja metsätalousvaliokunta esitti ja teki yhden ehdotuksen hydrologisen yhteyden katkeamisesta ja niin poispäin

arvoisa puhemies

tätä teiltä nyt odotetaan koska tekemättä ei voi jättää

nyt täytyy antaa kiitosta ministeri grahn laasoselle että hän kuuntelee ja toimii myös niin kuin kansa toivoo

me päädyimme asiantuntijoiden kanssa lopulta siihen ratkaisuun että teimme edellyttävän ponnen että valtioneuvoston asetuksella säädetään merkittävästä luonnontilan muutoksesta siten kuin edellä on kuvattu jolloin on yksiselitteisesti selkeää ennakoida sitä milloin turvetuotanto voidaan säännösten estämättä sijoittaa näille soille

näin on tilanteemme on suomessa erittäin vakava ja sen takia hallitus päätti merkittävän suuresta rakenneuudistuspaketista syksyn riihessä

ja tänään saimme tietoa että jätevesiasetustakin lykätään ainakin kahdella vuodella eteenpäin ja myös maalaisjärkeistetään sitä

meille ei tulisi edustaja tolppanen niitä työpaikkoja joita te peräänkuulutitte joita me nyt olemme saaneet onnistuneen elvytyksen ja talouskasvun myötä luotua

kun valiokunnassa tätä on käsitelty niin onko se noussut esille ongelmana että meillä ei ole mahdollisuutta salaiseen turvakotiin sellaista ei löydy koko suomesta

tässä on tituleerattu ministeri wallinia urheiluministeriksi ja hänelle sopisi tämän budjetin kautta moni muukin nimi muun muassa elokuvaministeri

eduskunta nyt lisää sen että pystymme tekemään nämä keskeneräiset siirtoviemärit valmiiksi mutta valtion taloustilanne on se että uusiin ei valtion tukea löydy

lain mukaan siis lapsen huoltajalla on oikeus tietää lapsensa olinpaikka ja oikeus jopa tavata häntä väkivaltaisesta käyttäytymisestä huolimatta

pidän itse perusteltuna että ministeri grahn laasonen nyt määrätietoisesti esimerkiksi kuivanmaan mökkien ja talojen kohdalla jätevesiasetusta kohtuullistaa ja toisaalta myös tuo sen mallin että nämä remonttien yhteydessä tehtäisiin valmiiksi

ja turvakodissa lain mukaan voi asioida nimettömänä siis ainoastaan puhelimitse ja avopalveluissa ei nimettömänä turvakotijaksoilla ja tämä on oikeasti iso ongelma ja iso huoli monelle

arvoisa puhemies

me teemme sitä suomessa ainoastaan itsekkäistä näkökulmista sen takia että suomessa olisi hyvinvointiyhteiskunta myös tulevaisuudessa

itse toivoisin että meillä suomessa etenisi entistä nopeammin se että ylioppilastutkinto ja todistus ja itse asiassa koko lukio opiskeluaika olisi paremmin tienä jatko opintoihin pääsykokeiden sijaan eli sillä koko kolmivuotisella lukiokoulutuksella ja niillä vuosilla olisi enempi vaikutusta siihen että tie olisi tasaisempi jatko opintoihin ilman turhia välivuosia

silloin ei välttämättä uskalleta hakeutua turvakotiin kun se koetaan leimaavana ja jopa sitä tilannetta joskus pahentavanakin että omasta kodista lähdetään pois